niistä tuli maailmanlaajuisia uutisia jotka veivät suomen mainetta varmasti huonoon suuntaan

eli eriarvoisuus jota hallitus on muutoinkin kasvattanut voimakkaasti maaseudun tappioksi tässä on vaarassa kyllä kasvaa tämän vaikutuksesta

nyt olemme eläneet pari vuotta vähän rauhallisempaa aikaa ja nyt on siinä mielessä hirveän hyvä että voidaan rauhassa tunteitten tasapainotuttua tätä lainsäädäntöä miettiä ja viedä siihen päätökseen mihin itse kukin sen katsoo olevan tarpeen viedä tässä yhteydessä

vaikka tässä on näitä ongelmallisia tekijöitä ja vaikutuksia joita helposti yliarvioidaan niin pidän kuitenkin tätä ruuan arvonlisäveron alentamista todellakin terveempänä ja parempana ja perustellumpana toimenpiteenä kuin vain tuloverotuksen keventämistä mihin hallitus on nytkin vahvasti keskittynyt ja edellinen hallitus keskittyi pelkästään

kyllä takuu eläkkeestä ja muutamista muista parannuksista joita on tällä vaalikaudella tullut on annettava tunnustus

mutta siitä huolimatta tiedämme että maassa on satojatuhansia köyhiä ihmisiä köyhyysrajan alapuolella eläviä ja he eivät kyllä useimmat pysty säästämään energialaskuissaan juuri mitään

yhdyn niihin jotka täällä ovat todenneet että nämä traagiset ampumistapaukset eivät johdu itse aseista vaan ihmisten ongelmista nuorten useimmiten lähes poikkeuksetta nuorten miesten ongelmista

voi tietysti lisätä filttejä päälle ja vetää villasukkia ja pipoa päälle ja sammuttaa valot aikaisemmin mutta sillä ei kyllä paljon elämäntasoa nosteta

tällä saadaan todellakin kevennystä myös eläkeläisille pienen eläkkeen varassa eläville lapsiperheille erityisesti esimerkiksi yksinhuoltajille työttömille ja muille pienituloisille joilla ei ole verotettavaa tuloa ja jotka kuitenkin syövät joka päivä

tämän hallitus on nyt kyllä unohtanut liiaksi kun on tätä tasaveromallia viemässä näin voimakkaasti eteenpäin

energiaverotus ja ympäristöverotus toki on vietävä tällä linjalla mutta kyllä on samalla huolehdittava siitä että työttömillä lapsiperheillä yksinhuoltajilla on mahdollisuus myös selvitä taloudestaan

jos ruuan hinta alenee niin kuin toivon ja odotan niin näille syntyy ostovoimaa ja kun he ovat pienituloisia niin he voivat hankkia muita palveluja tai tuotteita ja sitä kautta koko kansantalous varmasti kyllä hyötyy

toinen huomattava tekijä mielestäni on se että tiedon kulku eri viranomaisten kesken ei myöskään ole ollut ollenkaan kunnossa

toinen kysymys on tämä teollisuuden kilpailukyvyn ja työllistämismahdollisuuksien turvaaminen

ymmärtääkseni tilanne oli se että esimerkiksi kauhajoen tapauksessa tämä mies joka oli jo kyllä täysi ikäinen ihan selvästi oli armeijasta pantu pois tällaisten henkisten ongelmien takia eikä sieltä ole ilmeisesti annettu poliisille tietoa että ase pitäisi ottaa pois jolloin voi kyllä kysyä oliko järjestelmä kunnossa

mutta ihan näihin lukemiin mitä tänne on kirjoitettu en välttämättä usko mutta emme me niitä koskaan pysty tutkimaan niin hyvin että voitaisiin sanoa onnistuiko tämä vai eikö onnistunut

emme me parturien osaltakaan aivan varmoja voi olla kuinka paljon työpaikkoja tuli putosivatko hinnat ja ovatko ne nyt alempana sen ansiosta että arvonlisäveroa alennettiin

olemme kuulleet täällä muun muassa ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ministeri holmlundilta että tämän kahden vuoden aikana on kymmenittäin määräyksiä muutettu kiristetty nykyisen aselainsäädännön pohjalta

tietysti se lisää verotettavaa tuloa näillä jotka saavat tämän hyödyn saa sen sitten kuka tahansa

esimerkiksi kauppias tai parturi siinä tapauksessa maksaa hieman enemmän ehkä tuloveroa tai yhteisöveroa kun on suurempi tuotto ja sitä kautta voi tulla sekä työpaikkoja että verotuloja lisää mutta ne ovat kyllä aika teoreettisia arvioita

ymmärtääkseni tämä tiedonkulkuasiakin on parantunut huomattavasti ja toivon mukaan näin on eikä nykyinenkään laki ole sitä suoranaisesti estänyt

nyt täällä onkin asevelvollisuuslain muuttaminen mukana tässä paketissa

kun asevelvollisuus koskettaa kaikkia miehiä ja paljon on naisiakin mukana niin silloin on tarpeen että asevelvollisuusrekisteristä voidaan antaa salassapitovelvollisuuksien estämättä tietoja luvan hakijan ja haltijan tilanteesta sopivuudesta aseluvan saamiseen

eli tässä olisi voinut en tiedä olisiko se ollut mahdollista tehdä samalla lailla kuin lääkärin osalta mikä taas on ongelmallista ja todellakin johtaa monenlaisiin vaikeuksiin käytännön elämässä

kyllä armeijassa varmasti ilmenee jos kaveri on siinä henkisessä tilassa ja kunnossa että hänelle ei voi asetta antaa

sen pitäisi silloin myös mennä muille viranomaisille tiedoksi sen asian ja sitten lupa tältä osin olisi helposti peruutettavissa niin kuin kauhajoen tapauksessakin olisi voitu jo menetellä

tämä lakipaketti vaikeuttaa ja hankaloittaa nyt kyllä satojentuhansien ampumaharrastajien ja metsästäjien tilannetta ja asemaa jossain määrin

se tuntuu hankalalta näin metsän keskellä maakunnissa asuvasta ihmisestä että ollaanko sitten jo sillä puolella menossa liiankin pitkälle

eli tämä kohta on sellainen jota olisin toivonut että sitä olisi voitu vielä tarkemmin miettiä ja katsoa vaikkakin myönnän että valiokuntakäsittelyssä tämä hallituksen esitys melko lailla parani osin kai perustuslakivaliokunnankin näkemyksistä johtuen

käsittelyssä on siis laki sijoitusrahastolain muuttamisesta ja tämä lakiesitys on todella ongelmallinen

näin on tapahtunut aika paljon mutta suunnilleen kaikista niistä on valitettu korkeimpaan hallinto oikeuteen ja korkein hallinto oikeus on yhtä lukuun ottamatta ne ympäristöministeriön päätökset vahvistanut

se lienee tehty jossakin rahapiirien konttoreissa ja hallitus on sen leimannut vastoin ed

mutta kaiken kaikkiaan tämä lääkärikohta on tässä ongelmallinen ja vaikutus sitten näihin harrastajiin metsästäjiin lupapuolella siltä osin on sellainen jota joutuu miettimään ihan rauhallisesti

tästä herää kysymys harjoittaako korkein hallinto oikeus tarkoituksenmukaisuusharkintaa vai laillisuusharkintaa

tässä lakiesityksessä kauniisti kerrotaan että sillä pyritään lisäämään pk yritysten mahdollisuutta saada lisä pääomaa ulkomaisilta sijoittajilta

ainakin vielä uskon että korkein hallinto oikeus perustaa päätöksensä lainsäädäntöön ja noudattaa vain laillisuusharkintaa päätöksiä tehdessään

aikaa on nyt huomiseen miettiä olisiko tämä viisasta hyväksyä sillä oletuksella ja odotuksella että seuraava hallitus ensi töikseen korjaisi nämä epäkohdat mitkä tähän nyt ehdottomasti jäävät tai sitten hylätä huomenna ja edellyttää että hallitus antaa kunnolla valmistellun uuden esityksen mahdollisimman pikaisesti siltä pohjalta mikä täällä henki vallitsee

menettely on ulkomaisten sijoittajien omistamille rahasto osuuksille vastaavan tyyppinen rekisteröintimenettely joka on käytössä arvo osuusjärjestelmään liitetyissä osakkeissa ja rahasto osuuksissa

se ei voi maakuntakaavoja vahvistaessaan käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa vaan se on laillisuusperusteinen lähtökohta

rahasto osuusrekisteriin voitaisiin merkitä ulkomaisen rahasto osuuden omistajan sijasta rahasto osuuden hoitaja eli anonyymi sijoittamismenettely tulisi käyttöön tältäkin osin

on hyvä että nämä maakuntakaavat valmistellaan ja hyväksytään maakuntatasolla mutta on tarpeen että laajaa vaikutusta omaavat kohteet ovat myös muun tarkastelun alaisena suhteessa siihen mitkä ovat nämä valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet ja lainsäädännölliset tavoitteet

nimittäin olen keskustellut lukuisten hallituspuolueitten edustajien kanssa ja siellä on erittäin laaja kapina tätä koko esitystä vastaan

yr mietinnössä joka valitettavasti tähän sanoisin että on talousvaliokunnalla syytä ehkä hävetä että näin tärkeästä asiasta tehtiin näin kevyt mietintö

voisin mainita lukuisan määrän keskustan edustajia osan kokoomuksenkin edustajia ei vain lääkäriedustajia vaan myös muita jotka tuolla maakunnissa metsästäjiä ja harrastajia kohtaavat ja osin täällä edustavat jotka ovat kyllä tosiasiassa erittäin jyrkästi tätä esitystä vastaan ja haluaisivat tämän hylätä mutta ymmärtävät taikka ovat vaalien alla peloissaan ja eivät uskalla toimia niin kuin oikeaksi näkisivät

itsekin paneuduin tuohon vastalauseeseen enemmän kuin mietintöön koska mietintöön emme saaneet näitä ongelmakohtia jotka tässä esityksessä todella vakavia ovat

tarkastelen tätä arvoisa puhemies vähän käytännön kannalta ja siinä nimenomaan voi ottaa esimerkiksi hylätyn pieksämäen ideaparkin

ideapark tietysti olisi ollut vaalirahoittajille hieno hanke mutta käytännössä tuo valtava hanke olisi merkinnyt sitä että useammankin lähikaupungin keskustojen lähikaupat olisivat varmasti kärsineet merkittävän taloudellisen menetyksen ja ehkä ajautuneet siitä vararikkoon

tässä todetaan että hallituksen esityksessä ei ehdoteta lakiin hallinnollisia seuraamuksia ja rangaistussäännöksiä lain rikkomisen varalta eikä uusia valtuuksia tai tehtäviä veroviranomaisille tai rahanpesun estämistä valvoville viranomaisille

ryhmäkurihan on tällä vaalikaudella vedetty ainakin keskustassa niin tiukalle että pinna on kireällä ja soi koko ajan kaikkien korvissa

tämä käsittelyssä oleva esitys on sanotaanko itsestäänselvä näin pitää tehdä ja on oikein että se valtionosuusjärjestelmän kautta hoidetaan koska silloin se tulee kuntien yleiseksi tuloksi köyhimpiä kuntia suosien koska niillä on suurempi valtionosuusprosentti

tämä on täällä sanottu mutta muuten ei ole juurikaan perusteluita tai siis tämäkin on vastoin tämän lain hyväksymistä puhuva kohta eli tämä jäi kyllä heikoksi

arvoisa herra puhemies

huomenna ratkaisen äänestyskäyttäytymiseni mutta perusteita on tämän hylkäämisellekin edellyttäen että hallitus valmistelisi kokonaan uuden esityksen korjaten nämä epäkohdat jotka tähän tulivat loppuvaiheessa ja jotka ovat olleet koko ajan

mitä sitten tulee tähän verokeskusteluun niin kokoomushan ajoi kesällä voimakkaasti sitä tasaprosenttia kaikkiin tuloluokkiin veronkevennyksinä mikä olisi ollut hyvin epäoikeudenmukaista

meillä oli kuultavana tai oikeastaan islannin tuhka esti henkilökohtaisesti kuulemasta euroopan parlamentin jäsentä sirpa pietikäistä mutta hän antoi kirjallisen lausunnon talousvaliokunnalle

keskusta rupesi vaatimaan että täytyy pieniä eroja tehdä pieni ja keskituloisten hyväksi ja sai semmoisen hiuksenhienon muutoksen ja vihreät vähän säestelivät siellä mukana

tämän johdosta erityisesti maaseutua edustavien ja maaseudun kannalta asioita katsovien edustajien käyttäytyminen tässä asiassa hämmästyttää minua

hän tässä toteaa muun muassa että veroviranomaisten taholta on ilmaistu hyvin perusteltuja huolia joiden mukaan kaavaillun kaltainen uudistus lisäisi veronkiertoa ja rahanpesua

tuollainen väli on erittäin hankala nuorelle

kuoppa totesi että absoluuttisin summin suurituloiset hyötyvät moninkertaisesti ja samoilla euroilla kuitenkin ostokset tehdään niin köyhät kuin rikkaat

sen jälkeen eri kouluasteitten väliset vaihtotilanteet ovat tutkimusten mukaan myös tällaisia riskivaiheita joista syrjäytyminen uhkaa lähteä

eikö meidän pitäisi kantaa huolta näistä lähipalveluista

sitten hän toteaa näistä ongelmista että muun muassa virke viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti on lausunnossaan nostanut esille useita muutosesityksen ongelmakohtia

tässä suhteessa hallituksen veropolitiikka on epäoikeudenmukaista

se on epäoikeudenmukaista toisaalta myös siksi että valtionverotusta kun kevennetään vaikka tässä nyt tapahtuu sinänsä itsestäänselvä korjaus niin kuntien talous koko ajan kiristyy koska valtionosuudet eivät seuraa riittävästi mukana

läpileikkaava huoli on se että uudistuksessa markkinoiden vaatimusten jalkoihin on jäänyt sen varmistaminen että viranomaisille annetaan todelliset keinot tarvitsemiensa tietojen saamiseen ja sitten nuo sanktiot puuttuvat

heille nämä valtavat kauppakeskukset ovat ongelma ja ne lisäävät yksityisautoilua ympäristörasitteita

vaikka indeksitarkistukset tehdään niin ne tehdään valtionosuuksiin ja kunnilla on huomattava osa valtionosuuksien ulkopuolisia menoja ja niihin ei mitään korotuksia tule

näin siis toteaa europarlamentaarikko pietikäinen joka on siellä paneutunut tähän asiakokonaisuuteen

siksi ihmettelen että niin voimakkaasti arvostellaan tätä tarkastelua että kun tällaisia hankkeita suunnitellaan niin niiden laaja alainen objektiivinen tarkastelu mikä meidän järjestelmäämme on luotu haluttaisiin lopettaa

hän toteaa myös että virke toteaa selkeästi että jollei varmisteta sitä että valvontaviranomaiset myös tosiasiallisesti saavat tarvitsemansa tiedot rahasto osuuksien oikeasta omistajasta ja voivat varmistaa saatujen tietojen oikeellisuuden uhkaa kyseisestä lainmuutoksesta tulla veroparatiisilainsäädäntö

miljardin verran tulee velkaa vuosittain tätä nykyä ehkä ensi vuonna enemmänkin ja sitä katetaan kunnallisverolla ja paineet kunnallisveron edelleen nostamiseen ovat voimakkaat

eli valtio keventää hyvätuloisten tuloverotusta ja pakottaa kunnat korottamaan epäoikeudenmukaista kunnallisveroa

kun muutoinkin maaseutua ajetaan voimakkaasti alas tänä päivänä erilaisin päätöksin tiestöt jäävät hoitamatta ja laajakaista ei toteudu ja valtion peruspalvelut ovat heikentyneet jatkuvasti niin vieläkö pitää kaupallisetkin palvelut jotka ovat ihmisille arkipäiväistä tarvetta varten keskittää valtaviin keskuksiin ja jättää maaseutu ahdinkoon ja kuolemaan

edelleen hän toteaa että kansainvälinen kehitys ja eu kehitys kulkee juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mihin hallituksen esitys on suomea viemässä

tässä tapahtuu valtava tulonsiirto rikkailta köyhille

hän toteaa että kansainvälinen finanssi ja talouskriisi toi kipeällä tavalla esille sen että finanssimaailmassa tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän avoimuutta valvontaa ja sääntelyä

kun itse kuitenkin ajattelen näitä asioita aika lailla tällaisen maalaisjärjen pohjalta niin vähän ihmettelen tätä keskustelua siinä suhteessa

baari

tämä pätee myös kansainväliseen sijoitustoimintaan ja verotukseen

tätä en voi hyväksyä ja siksi arvoisa puhemies kannatan tämän lain hyväksymistä ja tällä tavalla haluaisin vahvistaa sitä että me säilyttäisimme ihmisten lähipalvelut heidän tarpeitaan varten

hallin

toki on selvää että kun tällaisia rekisterejä perustetaan niitten käytölle täytyy olla erittäin tarkat rajat ja luotan ja uskon että meillä perustuslakivaliokunta ne rajat käy hyvin tarkkaan läpi ja käyttöoikeudet ja näin ehdottomasti pitää olla

heikki kosken esitystä

autoverolain arvonlisäverollani korjataan

mutta voidaanko tällaista rekisteriä jos ja kun semmoinen perustetaan käyttää vakavien rikosten tutkinnassa

työ ja elinkeinoministeriötä koskeva ministeriöuudistus ja sen alueellinen uudistus on vielä monilla alueilla taitaa olla koko maassa aika paljon kesken

hän toteaa myös että euroopan parlamentti lausui mielipiteensä viime keväänä niin kutsutusta säästökorkodirektiivistä joka siis sisältää samoja asioita ja pyrkii saamaan näitä veroparatiiseja kuriin ja suomen hallitus vie juuri toiseen suuntaan

kyllä se niinkinpäin on että ihmisoikeudet on sillä uhrilla ja myös muilla tässä yhteiskunnassa eikä vain rikollisella

tuon vastikään tämän vaalikauden alussa aloitetun uudistuksen päälle osui lama joka on erityisesti työ ja elinkeinokeskuksissa aiheuttanut tavattoman paljon ongelmia ja erityisesti tänä vuonna kun hallitus kieltäytyi keväällä antamasta työllisyyslisäbudjettia ja määräsi mahtikäskyllä te keskukset käyttämään esr rahoja työllisyyshankkeisiin

pietikäinen toteaakin lopuksi että suomen on erittäin kyseenalaista kulkea tätä kehityssuuntaa vastaan siis tätä kansainvälistä kehityssuuntaa vastaan erityisesti nyt kun pikemminkin aikaisempaa suuremmalle avoimuudelle ja valvonnalle on selkeästi kysyntää

tärkeää on myös se että rikospaikalta tavattu tai kuka tahansa henkilö joka on syytön pystytään mahdollisimman nopeasti toteamaan myös syyttömäksi ja tällä menettelyllä saatetaan siihen suuntaan päästä ja silloin se on vain kaikkien etu

valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto antoi vastineen näistä europarlamentaarikko pietikäisen huomioista ja selitti niitä mutta useat kohdat tässä ministeriön vastauksessa eivät ole kattavia selkeitä vastauksia vaan siellä on sen tyyppistä että pyritään ja yritetään ja katsotaan sillä lailla muotoiltuja vastauksia

arvoisa rouva puhemies

kyllä tietysti nyt tämä tekninen kehitys ja sen mukanaan tuomat haasteet ja mikrosirut ja vastaavat luovat sellaisia ajatuksia joiden suhteen pitää olla kyllä äärettömän varovainen eikä mennä sellaisiin järjestelmiin

tämä on ollut te keskuksissa suuren ongelman aihe koko kevät kesä ja syyskauden ajan

siis tem uudistuksen ja laman ja siihen liittyvien ongelmien hoidon lisäksi te keskuksissa on taisteltu tuottavuusohjelman toteuttamisen kanssa

mutta sormenjälkimenettely on ollut kauan käytössä ja se luo ehkä mahdollisuuksia joista yhteiskunta ja me kaikki lopulta hyödymme

se harmaa talous on vakava uhka rehellisille yrittäjille ja työvoiman käytölle ja sitten se on tietysti rikos yhteiskuntaa vastaan kun veroja ja muita maksuja ei hoideta niin kuin pitäisi

tämän kaiken päälle on hallitukselta tullut tämä alku hanke aluehallinnon uudistamishanke joka on tavattoman suuri moniosainen hanke

eli hallitus on antautunut markkinoiden vietäväksi ja näin olemme käsittelemässä valitettavasti lainsäädäntöä joka johtaa verosäännösten kiertämiseen mahdollisesti rahanpesun lisääntymiseen ja harmaan talouden torjunnan kannalta väärään kehityssuuntaan

siinä tarvitaan todella uusi ote ja rohkea eteneminen ja puuttuminen näihin tapahtumiin valvonnan kautta ensi sijassa

tällaisesta toiminnasta jota vanhasen kakkoshallituksen toimesta nyt on tehty pitäisi ottaa vakavasti opiksi

arvoisa puhemies

ei pidä tehdä suuria uudistuksia päällekkäin lomittain vaan ne on vietävä aina kerta kerrallaan eteenpäin ja hallituksella olisi pitänyt olla malttia ja sanoisinko järkeä siinä että tätä uudistusta olisi valmisteltu rauhallisemmin ja sen toteutusta olisi siirretty hieman eteenpäin niin että tämä taloudellinen ahdinkotila mikä maassa on ja toisaalta nuo aikaisemmin aloitetut uudistukset olisi saatettu asianmukaisesti loppuun

sitten kun tästä puuttuvat seurausjärjestelmät niin tämä esitys pitäisi ehdottomasti hylätä palauttaa uudelleen valmisteltavaksi sillä pohjalla että otetaan huomioon tämä kokonaisuus kokonaisuudistus ja erityisesti tämä kansainvälinen kehitys ja todella alettaisiin meilläkin puuttua näihin harmaan talouden menettelyihin ja panna niitä vauhdilla kuriin

todella on mielenkiintoista että kokoomuksen europarlamentaarikko on tässä järkilinjoilla mutta hallituksessa ei häntä kuunnella vaikka syytä olisi

se ei enää ollut varsinainen tuottavuusohjelma vaan tutkija totesi että siitä tuli irtisanomisohjelma jota on sen jälkeen sitten toteutettu myös tämän nykyisen hallituksen aikana hyvin kaavamaisesti

herra puhemies

kun olin yhteydessä oman alueeni te keskukseen niin sain kuulla siitä kuinka siellä on tehty kesälomat töitä ja siellä on painittu hankalien ongelmien kanssa onnistuttu kohtalaisen hyvin koska keski suomi on loistava maakunta monessa mielessä ja siellä on erinomaisen osaava pätevä motivoitunut henkilöstö näissä asioissa

tiedämme varmasti kaikki että valtionhallinnossa tuottavuutta täytyy lisätä niin kuin kunnallishallinnossakin mutta kyllä tuo tuottavuusohjelma pitäisi nyt ottaa kiireesti ihan perusteelliseen tarkasteluun ja tuoda tänne eduskuntaan vaikkapa tiedonannon muodossa niin että se voitaisiin käydä kaikilta osin läpi ja tehdä siitä todellinen tuottavuusohjelma eikä sellaista palvelujen karsimis ja irtisanomisohjelmaa jota se nyt on ollut

tämä kelamaksun poistaminen joka sinänsä pitkällä aikavälillä on perusteltua siinä mielessä että palkkaperusteisista maksuista pitäisi päästä oikeudenmukaisempiin malleihin on tässä tilanteessa täysin järjetön toimenpide

mitä sitten tähän uudistukseen tulee niin totean että näyttää siltä että hallintovaliokunnalle niin kuin kaikille muillekin valiokunnille tämä kokonaisuus on ollut aika epäselvä eikä varmaan kenelläkään ole kunnolla näkemystä siitä mitä tässä tapahtuu

kun siirrytään takuueläkkeeseen lähivuosina niin tarvitaan lisää rahaa ja siitä ruvetaan kiistelemään täällä sitten ja valtionvelalla tämä hoidetaan

ehkä tuo valiokunnan mietinnön lopussa oleva lausumaehdotus kertoo siitä epävarmuudesta

kun sen tarkkaan lukee niin voi päätyä siihen että valiokunta on tavattoman monelta kohdin hallituksen esityksen ja oman työnsä tulosten kannalta epävarma ja tällainen tilanne tällaisessa tuhansia ihmisiä elinkeinoelämää työllisyyttä ympäristöasioita ja monia monia muita maataloutta ja muita koskevissa asioissa ei kyllä ole asianmukainen

reijonen totesi että eduskunta on varsin tyytyväinen maa ja metsätalousministeriön pääluokkaan minkä todistaisi se että muutosesityksiä on tehty varsin vähän

ne kunnat jotka ovat ahtaalla eivät saa tästä vastaavaa hyötyä koska ne maksavat pienempiä palkkoja ja työllistävät mahdollisimman vähän koska rahaa ei ole ja silloin tämäkin hyöty kohdentuu siis epäoikeudenmukaisesti epäsosiaalisesti ja lopulta vain kuntien välisiä eroja lisäten

mielestäni tämä muutosehdotusten vähäisyys kyllä selittyy sillä että nykyiset hallituspuolueet joutuvat tyytymään tähän politiikkaan eivätkä saa tehdä muutosesityksiä hallituksen esitykseen

kyllä meillä ovat rakenteet tämä kansainvälinen tilanne euron kriisi ja monet muut tekijät johtaneet siihen että talous ei kasva ja kun talous ei kasva

yritysten osalta ensinnäkään pienet yritykset eivät tästä hyödy käytännössä juuri mitään

tämä on siis varsin sekava uudistus hallinnollisesti toiminnallisesti ja aluejakojen kannalta ja tehtävien eri paikkoihin sijoittamisen kannalta

sitten taas sellainen suuri yritys jolla menee hyvin esimerkiksi niin kuin lähetekeskustelussa totesin oman maakunnan osuuskauppa joka työllistää huomattavan paljon tekee tavattoman hyvää tulosta saa tästä valtavan summan kevennystä talouteensa eikä tälle ole mitään tarvetta koska se on pystynyt työllistämään kaikki ne ihmiset joita siellä tarvitaan mutta voitto kasvaa ja sitten niillä tehdään mitä tehdään

mutta se siitä

kyllä tosiasia valitettavasti on se että tuolla maaseudulla niin maatalouden kuin monelta muultakin osin näkymät ja tilanteet ja tunnelmat ovat aikamoisen epävarmat ja suorastaan pelonsekaiset

olisi ehkä syytä ollut paneutua näihin todellakin rauhallisemmin ja katsoa mikä olisi se ihanteellinen tapa järjestää nämä toiminnot

herra puhemies

nyt tietysti kansainvälisen laman seurauksena se on vähän keventynyt mutta uhkatekijät ovat edelleen olemassa ja kyllä maatalouteen ja maaseutuun pitäisi aivan toisella panostuksella suhtautua kuin mihin hallitus on nyt mennyt

kun talousvaliokunnassa olin käsittelemässä tätä uudistusta niin siellä nousi ehkä kaikkein kirkkaimmin esille tämä elyjen johtajakysymys josta valiokunta pani suoraa tekstiä ja se olisi voitu hallintovaliokunnassa lukea niin että talousvaliokunta edellyttää että ely virastoille määrätään päätoimiset johtajat

se koskettaa yhteiskunnan perusasioita

nyt tarvitaan vain aktiivista otetta ja sitten tarvitaan varmasti myös esimerkiksi taipaleen mallia niin että ne jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä pääsevät eläkkeelle

se tarvitsisi kiireesti valtion tukea finnveran kautta suhdannelainaa jolla pelastetaan sen yrityksen työpaikat siihen asti kunnes tilaukset alkavat jälleen pyöriä mutta se ei hyödy tästä mitään